toinen asia on sitten tämä että kun täällä on kyseenalaistettu poliisin resurssit liikenteenvalvontaan nyt liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen mitkä ovat poliisin resurssit liikenteen valvontaan niin tämän asian käsittelyn yhteydessä on syytä vakavasti pohtia onko poliisilla resursseja nykyistä tehokkaampaan ja kattavampaan liikenteenvalvontaan

arvoisa puhemies

edustaja tolvasen esille nostama ajatus alkolukko pakolliseksi kaikkiin autoihin olisi asia mistä euroopan unionissa pitäisi päättää pikimmiten

kun euroopan unioni säätää niin monista asioista mitkä vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme ja arkeemme niin tässä olisi asia mikä uuden tulevan komission ja nyt kesällä aloittavan parlamentin pitäisi ottaa työlistalle ihan ensimmäiseksi niin että standardisoitaisiin tämä asia

arvoisa puhemies

kyllä minä olen samoilla linjoilla kuin tässä valiokunnan mietinnössä lausunnonantajavaliokunta sosiaali ja terveysvaliokunta joka kiinnitti huomiota tähän mielikuvamainontaan ja siihen että siihenkin pitäisi puuttua

vaadittaisiin kaikkiin euroopan unionin alueella uutena myytäviksi tuleviin autoihin alkolukko

tästä se lähtisi liikkeelle ja uudessa autossa sen kustannusvaikutus siihen hankintahintaan olisi varmasti aivan minimaalinen verrattuna siihen hyötyyn mikä tästä saataisiin pitkässä juoksussa ja ihan voitaisiin arvioida jopa vakuutusmaksujen alenemisen muodossa ne hyödyt

mutta yksi tärkeä pointti on kuitenkin se mitä faktoja on sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnossa todettu alkoholin aiheuttamista kuolemista

noin vuosi sitten valtioneuvosto laittoi haasteen eduskunnalle antamalla tämän tulevaisuusselonteon ja tietysti nyt voidaan nähdä että vuoden aikana moni asia on muuttunut

sen takia tulevaisuusvaliokunta kun nyt on antanut meille kansanedustajille tämän oman mietintönsä ruodittavaksi voidaan tarkastella montaa asiaa vähän eri tavalla kuin vuosi sitten valtioneuvosto on omassa selonteossaan tarkastellut

huomasin tuossa että tähän mietintöön on oman puumerkkinsä lausunnon halunnut tulevaisuusvaliokunnalle antaa kymmenen muuta eduskunnan valiokuntaa

tästä on puhuttu paljon eduskunnassa että emme voi jatkaa tätä valtionvelan lisäämistä koska tämä velka mitä me nyt teemme täällä on tulevien sukupolvien hyvinvoinnilta pois

valitettavasti vain ei kaikilla tahoilla riittävästi ymmärretä sitä että pitäisi tehdä isoja todella kovia päätöksiä jotta tulevaisuudessakin olisi hyvinvointia jaettavana

eli valtiovallan pitäisi luoda sellaiset puitteet että yrittäminen todella olisi kannattavaa ja meillä olisi myöskin semmoisia menestyviä tulevaisuuteen uskovia ja kasvuhakuisia yrityksiä jotka haluavat kasvaa ja viedä suomalaisia tuotteita myöskin ulkomaille

selonteossa aika laajasti myöskin nähdään suomen luonnonvarat yhtenä tulevaisuutemme kulmakivenä menestymisemme kulmakivenä ja siksi kun luonnonvarat ovat niin keskeisesti tässä valtioneuvoston selonteossa esillä pidinkin aika ihmeenä että ympäristövaliokunta ei halunnut lausua tähän mitään

arvoisa herra puhemies

nykyistä kestävä härkästä siis kestävästi mutta nykyistä tehokkaammin käyttöön ja korvaamaan esimerkiksi energiantuonnissa kivihiili

laajamittaisessa uudistuksessa haluttiin kaiken kaikkiaan karsia tarpeettomiksi käyneitä hallinnon tehtäviä ja hallinnon byrokratiaa sekä luoda tehokkaita viranomaisten ja sidosryhmien välisiä verkostoja

ministeri koskisen maatalous metsä maaseutu ja yrittäjyyspolitiikka on ollut tähän saakka kovin myönteistä ja jälleen kerran saamme kiittää häntä hyvin tehdystä työstä

tällä tavalla me saisimme yhtä paljon megawatteja kuin turpeesta tuotetaan energiaa yhtä monta megawattia samalla siinä rinnalla tuotettua puusta

vaikka lähtökohdaksi asetettiin kansalais ja asiakaslähtöisyys voimme kuitenkin nyt nähdä kuinka aluehallinnosta tuli uudistuksen jälkeen erittäin hallintokeskeinen

tästä se lähtee ja seuraava hallitus joka toivottavasti ensi kevään vaalien jälkeen voidaan muodostaa paljon helpommin kuin miten viime vaalien jälkeen muodostettiin hallitus on toivottavasti toimintakykyinen enemmistöhallitus jossa ovat samankaltaisesti ajattelevat puolueet päättämässä suomen tulevaisuudesta

kun ministeriössä suunnitellaan ja päätetään erilaisista strategioista tarkoituksenmukaista ei ole että uusia luodaan aluetasolla

ensi keväänä tehdään todella suomen tulevaisuuden kannalta suuria päätöksiä

arvoisa puhemies

ministeri lehtomäki te jätitte vastaamatta edustajakollega korkeaojan tämän keskustelun ehkä perustelluimpaan kysymykseen

riittävätkö nykyiset kolme sakokaivoa pitääkö joillakin alueilla suomessa tehdä yhtään mitään enempää

jossain maan kolkassa asiat sujuvat kansalaisen näkökulmasta jopa jouhevasti kun taas toisaalla takkuaa niin pahoin ettei palvelusta oikeastaan enää voida puhua

kansalaisilta tulleesta palautteesta voisi päätellä jopa niin että virkamiehet ajankulukseen pyörittelevät erilaisia hakemuspapereita pöydillään ja hallintobyrokratian innoittamina pyytävät asiakkaiden hakemusasiakirjoihin yhä uudelleen ja uudelleen erilaisia lisäselvityksiä ja liitteitä

en ihmettele yhtään että suomen kansa ei arvosta politiikkaa eikä yhteiskunnallista päätöksentekoa mitä tehdään täällä

on todella hienoa että hallitus on valmis panostamaan uusiutuviin energialähteisiin

te sanoitte tuossa erittäin ylimielisessä vastauksessanne ministeri lehtomäki että kansalaiset tarvitsevat enemmän neuvontaa

tämä on niidenkin olennaista huomioida jotka puhuvat samaan aikaan turpeen energiakäytön vähentämisestä ja puun käytön lisäämisestä

yhtälö ei nimittäin oikeastaan ole mahdollinen

ongelmana on ollut ennen kaikkea bioenergia alan toimintaedellytysten hankaloittaminen jähmeillä ja pitkittyneillä lupakäytännöillä sekä veronkiristyksillä ja tukien vähentämisellä

tämä ei saa olla itsetarkoitus

niin turvataan kansalaisten luottamus oman alueensa hallinnon toimivuuteen sekä siihen että kansalaiset saavat palvelut heti ja jouhevasti ilman turhia viivytyksiä ja hallinnon koukeroita

uusiutuvia energiamuotoja tukevilla päätöksillä olisi myös erittäin tärkeä ja suora yhteys uusiutuvan energia alan pienyrittäjyyden lisäämiseen kaikkialla suomessa

nyt kun hallituksen kehysriihi lähestyy on tehtävä viisaita ratkaisuja valtion velkaantumisen pysäyttämiseksi järjettömyyksiin sen sijaan ei ole nyt varaa

viime viikolla esiin noussut täysin ajattelematon avaus metsien lisäverosta olipa se nimi mikä tahansa on saanut täystyrmäyksen monelta taholta onneksi

pääministeri erinomaisen hyvässä vastauspuheessaan kun hän vastasi välikysymykseen totesi että nyt on uusi rahaliitto syntymässä ja tässä uudessa rahaliitossa myöskin sanktioilla on sitten joku merkitys elikkä jos sääntöjä rikotaan niin tulee sanktiot

jo hallitusohjelmassa on aivan oikein kieltäydytty metsän lisäverottamisesta joten kesken vaalikauden lisäveron esittämiselle ei ole mitään perusteluja

nyt minä kysyisin pääministeriltä

arvoisa rouva puhemies

näkyvin mutta olkaa hyvät peruutetaan siis tämä päättyminen keskustelu arvoisa puhemies reipasta meininkiä täällä niin puhemieheltäni

heinonen jo erittäin hyvin perusteli selkämeren kansallispuistohanketta ja myöskin vähän tavoitteli niitä perusteluja joita itse aion lausua tässä selkämeren kansallispuiston rajauksen osalta ja joita olen rinnakkaislakialoitteessani tuonut myöskin esille

paras edustaja kysyä

selkämeren kansallispuiston perustamishanke lähti alun perin satakunnasta missä hanke on hyväksytty kunta ja maakuntatasolla sekä maakuntaohjelmassa kärkihankkeeksi

haluan vaan muistuttaa siitä että jossain asiassa sentään hallitus ensin esityksiä tehdessään ja eduskunta päättäessään ovat olleet aikaansa edellä

alueen kunnat maakuntaliitto sekä ely keskus ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa siitä miten ympäristöministeriö ja muut viranomaistahot pyrkivät väkisin ja kovakorvaisina viemään läpi selkämeren kansallispuistohankkeen

erinomaista että joskus eduskunta on ikään kuin aikaan

kuitenkin tämän valmisteluprosessin aikana seudulta tulevia viestejä ei ole seudun ihmisten näkemyksen mukaan otettu huomioon

tämän

tämän huolen demokratiavajeesta jakoi myös keskustan ryhmäpuheenjohtaja timo kalli käytyään elokuussa kuulemassa alueen toimijoiden mielipiteitä ja perusteluja

nyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa ja metsätalousvalio

saaristomeren kansallispuistohankkeen yhteydessä harjoitettu ylhäältä saneltu suojelupolitiikka ei johda toivottuihin tuloksiin ja tulee kuluttamaan turhaan voimavaroja ja aiheuttamaan paikallisesti suuriakin vaikeuksia

tätä

arvoisa puhemies

paikallisten toimijoiden ja asukkaiden paikallisista lähtökohdista tapahtuvalla oman alueensa kehittämisellä luonto ja ympäristöarvot voidaan ottaa paljon paremmin huomioon ja saada aikaan huomattavasti parempia ja erityisesti kestävämpiä tuloksia

nyt ei kuitenkaan ole hemmilän hallitus vaan maassa on ollut kataisen ja nyt on stubbin hallitus mutta jos hemmilä olisi ollut muodostamassa hallitusta niin hallituspohja ja hallitusohjelma olisivat jonkin verran erilaiset kaikella kohteliaisuudella myöskin sinne edellisiä hallituksen muodostajia kohtaan haluan tämän sanoa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kymmenes sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta tänään

ympäristönsuojeluun kuuluu tärkeänä osana meriekosysteemien suojelu ja säilyttäminen luonnonsuojelulain mukaisin keinoin eli luonnonsuojelualueita perustamalla

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikennevaliokunta kävi

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokunta

erityisesti vakka suomen alueen rannikon ja merialueen osalta kansallispuiston avulla saavutettavat hyödyt taitavat olla mitättömät sen alueen elinkeinotoiminnalle aiheutettuihin haittoihin verrattuna

aluetta onkin pitkäjänteisesti kehitetty kalatalouden erityisalueeksi mikä ollaan huomioimassa myös maakuntakaavassa kalatalouden kehittämisvyöhyke merkinnällä

ekologiset ja maantieteelliset seikatkaan eivät puolla kansallispuiston ulottamista vakka suomen alueelle

tutkijoiden mukaan vakka suomen saaristo kuuluu luonnonmaantieteellisesti saaristomereen joka on ekologisesti aivan erilainen kuin selkämeri satakunnan edustalla

tavoitteena on sovittaa yhteen alueiden erilaiset käyttötarpeet ja turvata siten sekä taloudellinen kasvu että luonnonsuojelun edellytykset

merialueiden käytön suunnittelu on uutta eikä valtakunnallisellakaan tasolla alueiden käytön suunnittelua merialueille ole vielä tehty

saaristo ja merialueiden suojelutarpeiden elinkeinotoiminnan ja muiden käyttömuotojen intressien yhteensovittaminen edellyttää laajapohjaisempaa alueellista tarkastelua

arvoisa puhemies

vähiä resursseja ei tule sitoa uuteen kansallispuistohankkeeseen josta ei tulla saavuttamaan sitä hyötyä mitä odotetaan

luontoarvot voidaan säilyttää varsin hyvin ilman kansallispuistoa

pitkästä aikaa nyt on saatu elää viime vuodet semmoista tasapainoista elämää tämän maatalousbudjetin kanssa

ei ole ollut suuria vaihteluita ei ole ollut mitään leikkauksia suuria leikkauksia ei ole ollut uhattunakaan suuria leikkauksia

on todella hienoa että hallitus ja erityisesti ruoka ja luonnonvaraministeriö sellainenhan tästä ministeriöstä maa ja metsätalousministeriöstä on muovautumassa tekee töitä lähi ja luomuruuan eteen sillä suomessa kaikki pienimuotoinen ruokatuotantotoiminta ja sen edistäminen on erittäin erittäin tärkeätä

herra puhemies

jatkuvat kustannusongelmat todella asettavat pienelintarviketuotannolle meillä suomessa suuria haasteita koska suomi on harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa

suomessa elintarvikkeita jalostavilla yrityksillä on mahdollisuus tuottaa lähiruokaa lähes luonnostaan sillä raaka aineita on mahdollista hankkia omasta maakunnasta tai ainakin muualta suomesta

kotona selviytyminen edellyttää riittäviä ja asiallisia kattavia palveluja

mitä pidempään sotainvalidit kykenevät selviämään kotonaan sitä pidempään he voivat elää tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja samalla myös yhteiskunnan varoja säästyy kun ei tarvita kalliita laitospaikkoja

lisäksi lähiruokaan panostaminen on investointi huoltovarmuuteen kansanterveyteen työllisyyteen sekä pk yrityksiin elikkä sanalla sanoen suomalaiseen työhön

jotta huoltovarmuus voidaan pitää korkealla tasolla on erityisen tärkeätä huolehtia elintarvikkeitten alkutuotannosta ja myös jatkojalostuksesta täällä suomessa

hoidon ja palvelujen taso kuitenkin vaihtelee valitettavan paljon eri puolilla maata kuntien välillä eikä sotainvalideja näin kohdella tasavertaisesti

esimerkiksi kansallisessa seurannassa noin kolmasosasta suomalaisia kasviksia löytyy vain kolmasosasta löytyy ylipäätään torjunta ainejäämiä

käytännössä on täysin mahdotonta todeta mikä näin ikääntyneen ihmisen vaivoista on seurausta sotavammasta ja mikä ei ole